mitä tähän palkkaratkaisuita lähellä oleviin työmarkkinaratkaisuihin tulee niin itse ajattelen että siellä tarvitaan nyt malttia sellaisia ratkaisuja jotka lisäävät työpaikkoja eivätkä vähennä niitä

tämäkin liittyy kohtuuteen ja siihen että otetaan toiset ihmiset ja toiset työntekijät ja myöskin työelämän ulkopuolella olevat huomioon sillä suomen pankin tuoreen arvion mukaan suomeen voi syntyä parissa vuodessa jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja jos tulevalla työmarkkinakierroksella uskalletaan olla ahnehtimatta liian suuria korotuksia jo töissä oleville

tästä syystä on selvää että budjettisuuntaukset tehdään ja suunnitellaan erittäin suurella tarkkuudella ja huolella ja haluankin kiittää tässä suhteessa hallitusta hyvästä valmistelusta

arvoisa puhemies

näin maltillisesti toimiminen olisi myös toisten huomioon ottamista ja sitä kautta kohtuullista sillä mitä suuremmat korotukset sitä todennäköisempää että osa menettää jälleen työpaikkansa ja jonkin verran uusia työpaikkoja jää syntymättä

on luonnollista että tulevina vuosina pääkaupunkiseutu tarvitsee uusia luontevia kasvusuuntia ja se edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä

on yksi tämmöinen kehityskäytävä joka ei ole pääkaupunkiseudulta metropolialueelta katsottuna kehittynyt vielä ehkä täyteen mittaansa ja se on tuo helsingistä poriin päin suuntaava kehi tyskäytävä

suostutaan esimerkiksi hetkeksi vähän pienempään palkkaan tai leikattuun työaikaan jotta koko porukka saa pitää työpaikkansa heikon kauden yli

velkaantumiskehitys on saatava pysähtymään ja niistä menojen nousupaineista jotka aiheutuvat väestön ikääntymisestä puolet kohdistuu nimenomaan kuntien vastuulla oleviin hoito ja hoivapalveluihin

se olisi meidän elinkeinoelämämme kehittymisen kannalta erittäin tärkeä lisäpanostus ja toivon että esimerkiksi jonkun lisätalousarvion yhteydessä tämä puute onnistuttaisiin vielä korjaamaan

rumasti voisi sanoa että tämä uudistus tavallaan pelastaa tavalliset ihmiset hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen käyttäjät joidenkin kunnanisien kuntapäättäjien ja keskustapoliitikkojen muutosvastarinnalta

kiitos eduskunnalle valtiovarainvaliokunnalle ja asunto ja ympäristöjaostolle hyvästä työstä

joissain kunnissa on varjeltu reviirejä tämän paras hankkeen aikana etsitty pakoreittejä luikittu karkuun ja haettu oikeutta poikkeuksien poikkeuksiin enkä tarkoita tällä sitä että kuntapäättäjät tekisivät tahallaan hallaa omalle seudulleen joskus vaan läheltä on vaikea nähdä kauas

toivon että tämänkin suuntaisia pitkän tähtäimen visioita jo uskallettaisiin tehdä

sen lisäksi lahden seudulla päijät hämeessä se lahden eteläinen kehätie on erittäin tärkeä hanke ja on hyvin sääli ja suorastaan vääryys että edes suunnittelurahaa sille ei ole valitettavasti ollut mahdollista saada

hallinto on tarkoitettu palvelemaan ihmistä eikä toisinpäin

nykyiset kuntarajat eivät perustu suureen yliluonnolliseen viisauteen vaan ne ovat muodostuneet ihmisten arjen ympärille pääsääntöisesti aikana jolloin täällä köröteltiin vielä kylältä toisille hevoskärryillä

tämä havainto tehtiin taannoin julkaistussa elorannan raportissa ja tätä kehitystä tukee myös se kiinnostus mitä suomeen kohdistuu strategisesti mielenkiintoisen sijaintimme puolesta aasiasta

tästä kertoo jo sekin että useampi kuin joka kolmas käy töissä muualla kuin kotikunnassaan jonne maksaa veroja aivan kuten ministeri virkkunen aiemmin tänään totesi

arvoisa puhemies

humppilassa pieni kunta sitkeä kunta ja innovatiivinen kunta varmaan yksi suomen innovatiivisimmista on rahtilentokenttähanke jo maakuntakaavavaiheessa

ruuhkaton ilmatila sadan kilometrin päässä pääkaupunkiseudusta mahdollistaisi jouhevamman matkustajaliikenteen helsinki vantaalla samanaikaisesti helpottaisi ja loisi uusia mahdollisuuksia rahtiliikenteelle ja veisi kuljetuksia pois pääkaupunkiseudun liikenneruuhkista

tässä uudistuksessa puhutaan elinvoimaisista ja taloudellisesti vahvoista peruskunnista jotka perustuvat ihmisten luonnolliseen liikkumiseen työssäkäyntiin ja kauppareissuihin

määrärahaa on tähän asti suunnattu muun muassa kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ja jätteiden kierrätyksen kokeilujen edistämiseen

eikö ole kaikin puolin parempi kehittää vahvoja kuntia kuin vahvoja liikelaitoksia kuntayhtymiä yhteistoiminta alueita ja muita ihmisen elämän kannalta täysin hämäriä hallintorakennelmia

näissä hankkeissa on eroja mutta ajatus on tärkeä ja hyvä ja pidän valitettavana että tätä asiaa ei käsitellä tässä liikennepoliittisessa selonteossa ollenkaan

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön hallinnonalan talousarvioesityksessä itämeren suojeluun varattua määrärahaa suunnataan edelleen muun muassa ravinnekierrätyksen kehittämishankkeisiin ja muihin kuormitusta vähentäviin toimiin

täällä entinen ministeri sirkka liisa anttila samasta kotikaupungista kuin minäkin puhui forssan mallista joka onkin ollut erinomainen esimerkki yhteistyön rakentamisesta lounais hämeessä

mutta jos mietin sitä lounais hämettä siellä niin jos nämä viisi kuntaa toteuttavat jo ylikunnallisesti sosiaali ja terveyspalvelut on seudullinen lukiokoulutus yhteinen jätehuolto ja pian maankäyttö niin mitä tarkoitusta varten me tarvitsemme viisi kunnanjohtajaa viisi valtuustoa viisi kunnanhallitusta viisi kunnantaloa viisinkertaisen määrän paperinpyöritystä

liikenneviraston suunnitteilla ja valmisteilla olevan jäänmurtajan tulevaan käyttöön liittyviä suunnitelmia on seurattu myös ympäristöministeriössä

jos onnistumme luomaan vahvoja kuntia joilla on talous kunnossa myös tulevaisuudessa niillä on paremmin varaa pitää palvelut esimerkiksi juuri koulut ja terveyskeskukset lähellä ihmistä

alus on varustettu myös öljy ja kemikaalivahinkojen torjuntaan mutta miten se jatkossa on käytettävissä vuoden ympäri myös torjuntatehtävissä on asia jota pitää seurata

tarvittaessa asiaan on myöskin tulevaisuudessa reagoitava sen varmistamiseksi että öljyntorjuntakapasiteettimme on tulevaisuudessa riittävä

kyläkoulujen säilyminen on aina tärkeämpää kuin se onko kunnanjohtajilla virkoja ja kuinka monta

talousarvioesityksen mukaan valtio ei enää jatkossa tukisi kuntien vesihuoltohankkeiden toteuttamista ja ne ovat kuitenkin keskeisiä vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisessa

kuntauudistuksen aikataulukin on tässä yhteydessä ikään kuin katsojasta riippuen alistettu kulloisenkin puheenvuoron käyttäjän tavoitteille joko säilyttää tai uudistaa

joka tapauksessa on tärkeää että ainakin useammassa vaiheessa toteutettavaksi suunnitellut hankkeet voitaisiin hoitaa loppuun asianmukaisesti

eiköhän tänään ole tullut todistetuksi jo sekin että keskustan puheenjohtaja mari kiviniemen johdolla tehdyllä kunta ja palvelurakenneuudistuksella oli täsmälleen samat tavoitteet kuin tämän hallituksen kuntauudistuksella

kansallispuistoilla ja muilla hoidetuilla luontokohteilla on tutkitusti merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia eikä myöskään niiden virkistys ja terveysvaikutuksia ole syytä aliarvioida

vastaperustettujen kansallispuistojen palvelujen rakentaminen asiakkaiden tarpeisiin lisää kuitenkin resurssitarpeita samoin luontopalveluille siirretyt lukuisat kulttuuriperintökohteiden kunnostustarpeet

turvata palveluille vahvempi järjestämisperusta

luontopalvelut on viime vuosina ansiok kaasti työllistänyt nuoria ihmisiä ja voi jatkaa kyseistä toimintaa myös ensi vuonna kiitos valtiovarainvaliokunnan lisämäärärahan

on välttämätöntä pystyä huolehtimaan ympäristöhallinnon toimintakyvystä myös muuttuvissa tilanteissa elyjen valitettavista irtisanomisista huolimatta

viranomaisten voimavaroja halutaan kohdistaa ympäristön ja sen pilaantumisen ehkäisemisen kannalta olennaisiin toimintoihin ja tilanteisiin joita ei ole riittävästi voitu ennakoida kun alkuperäinen lupa on myönnetty

lisäksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi tehdään töitä muun muassa turvaamalla ekosysteemejä ja lajeja sekä vähentämällä luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia paineita

tässä työssä edetään sellaisen kompromissin kautta joka on solmittu hyvässä yhteistyössä koolle kutsutussa soidensuojelupäivässä missä kävimme läpi yhdessä näitä suojelun keinoja niin että saisimme mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman monen suomalaisen ja soidensuojelusta kiinnostuneen osapuolen sitoutettua tähän työhön mukaan ei ylhäältä käsin alaspäin vaan sitouttaen

näin ollen tätä soidensuojeluohjelman valmistelua jatketaan kunnianhimoisesti niiden suuntaviivojen pohjalta joita tässä yhteisessä kompromississa olenkin aiemminkin esittänyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

häiritsevää suomalaisessa keskustelussa ja hiukan ehkä tässä salikeskustelussakin on se että kun ihminen tekee jonkun hyvän teon niin aina ollaan ensimmäisenä kyselemässä tekijän motiiveja ja se kiitoksen määrä näille hyville teoille jää usein aika vähäiseksi vaikka se olisi kovasti ansaittuakin

itse ainakin ajattelen että tämä presidentin ele joka koski vain häntä itseään oli nimenomaan sitä arvojohtamista ja sitä jostain omasta edusta luopumista mitä tässä yhteiskunnassa tarvittaisiin nyt enemmänkin

eli itse ainakin haluan lausua siitä kiitokset presidentille että hän on tällaisen arvojohtajan esimerkillisen otteen ottanut ja toivon että muutkin

keskustelu on päättänyt että puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asialle mitään perustuslakivalion

lähetekeskustelua varten esitellään päivä yksi seitsemän sasi

puhemiesneuvosto ehdottaa saa siellä kitalakivaliokunta

on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksas puhemiesneuvosto ehdottaattaa sillä että lakivaliokunta keskustelu on päättynyt

voi myös nousta puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja siellä

keskustelu on päättynyt

voi myös nousta ehdotus hyväksytään asia lähetetään

jolle yhtyvät tähän

arvoisa puhemies

edustaja turuselle toteaisin että keskustelu tänään tässä salissa on suorassa tv lähetyksessä suomen kansalle paljastanut että perussuomalaiset kannattavat kriisimaiden ylikansallista lainoittamista

nyt edustajat mäntymaa poissa edustaja grahn arvoisa puhemies

vaikeasta taloustilanteesta on tänään sanottu suurin piirtein kaikki mahdollinen mitä siitä voidaan sanoa ja kun uutisia seuraa niin se ei ole yllätys kenellekään että eletään epävarmaa aikaa

toisin kuin perussuomalaiset puheenvuoroissaan ovat sanoneet hallitus ei todellakaan ole pökertynyt toimintakyvyttömäksi vaan päinvastoin tehdään käytän nyt esimerkkiä vaikka työvoimapolitiikan puolelta erittäin aktiivista työtä jatkuvasti

yhtenä tärkeimmistä päivänpolttavista aiheista on tietysti tämä raamisopimus ja sen kohtalo mutta sen lisäksi myöskin muunlainen aktiivinen työvoimapolitiikka

aiempina vuosina ongelmana on ollut se että vaikka esimerkiksi nuorisotyöttömyyden hoitoon on myönnetty lisätalousarvioissakin lisämäärärahoja melkoisen ketterästi niin määrärahoja on kuitenkin jäänyt toistuvasti käyttämättä ely keskuksissa

tähän liittyen ollaan toteuttamassa sen tyyppinen toimenpide jossa aktiivisen työvoimapolitiikan määräraha muuttuu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi eli tällä päästään toivottavasti parempiin tuloksiin myöskin sitten vaikuttavuuden osalta

siinä on erittäin tärkeätä että nimenomaan panostetaan esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen ja siihen että luodaan yrittäjille kannustimia ottaa nuoria töihin

suurimpia esteitä sille minkä takia yritykset ovat tähän saakka olleet mukana pienemmällä osuudella kuin olisi ehkä mahdollista on ollut se että monet yritykset kokevat sekä oppisopimuskoulutuksen että sanssi kortti järjestelmät ja muut varsin byrokraattisiksi

meillä jää joka päivä viisi nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle ja meidän on pakko löytää uusia keinoja uusia tapoja kuntouttaa ja palauttaa toimintakykyä

pitää antaa sen tyyppistä viestiä että lähtökohtaisesti kaikilla tulisi olla mahdollisuus jos vaan ikinä resurssit sallivat palata työelämään yhtenä

minä olen käyttänyt siitä sanaa rakenteellinen välinpitämättömyys joka on ongelma kaikki kannattavat sinällään tässäkin salissa nuorten tukemista mutta silti esimerkiksi yhtenä esimerkkinä opiskelijahuollossa on kunnista riippuen suuria puutteita

olemme tällä hetkellä erittäin lähellä sitä tilannetta jossa on ryhdyttävä etsimään uusia mahdollisia säästökohteita mutta sitäkin tärkeämpää on se että saamme hyvällä yhteishengellä aikaan rakenteellisia uudistuksia koskivat ne sitten työelämän parannuksia tai esimerkiksi kuntarajoja

jos aloitetaan vaikka tuolta edustaja haavisto otti esille liman ilmastokokouksen joka tosiaan päättyi muutama päivä sitten ja niin kuin olen luonnehtinut myöskin tiedotusvälineissä siellä saavutettu tulos oli hyvä sieltä saatiin tulosta sieltä saatiin päätöksiä mutta ne eivät olleet riittäviä kuitenkaan suomen näkökulmasta siihen nähden mitä me olisimme odottaneet ja toivoneet ja myöskin euroopan unionin tasolla sama tulkinta

tämä liman kokous oli tärkeä vaihe valmisteltaessa uutta globaalia kattavaa sitovaa ilmastosopimusta johon pyritään ensi vuoden pariisin ilmastokokouksessa

suomen talouden perusta on kansainvälisesti vertailtuna turvallisella pohjalla mutta talouskriisin iskiessä olisimme pienenä viennistä riippuvaisena maana haavoittuvampi kuin monet eurooppalaiset verrokkimaat

ilmastonmuutoksen hillitseminen

se mikä siellä kokouksessa oli kuitenkin ilahduttavaa oli yhteinen tahto siihen että tähän vaikeaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kuitenkin kunnianhimoisesti tartutaan mistä kertoivat ne lukuisat hyvät signaalit mitä ennen kokousta saatiin ja myös esimerkiksi ilmastorahoituksen osalta vielä kokouksen aikanakin

se riippuu siitä miten markkinoiden luottamus kehittyy ja miten euroalue eurooppa ja maailmantalous laajemminkin pystyvät puuttumaan siihen julkisen talouden velkaantumiskehitykseen joka tämän kriisin on aiheuttanut

samoin edustaja haavisto nosti esiin komission uuden työohjelman ja minäkin odotan komissiolta kunnianhimoisia toimia ilmanlaadun parantamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi

sen sijaan että nyt lupaisimme paljon lisää paras lupaus on itse asiassa jäädyttää kulut nykyiselleen tai tarvittaessa karsia niitä mahdollisimman reilulla ja vähiten vahingoittavalla tavalla

komissio on luvannut että se tuo uusia esityksiä jotka ovat kunnianhimoisia

julkisen talouden kuntoon laittaminen ei ole pelkästään säästämistä vaan tarvitaan myös ja ennen kaikkea sellaisia rakenteellisia uudistuksia joilla me voimme varautua tulevaisuuteen ja tilkitä tulevaisuuden menosyöppöjä

pyrimme tekemään tämänkin asian suhteen parhaamme

arvoisa puhemies

tämä talousarvioesitys jatkaa sitä jo viime kaudella hyväksi havaittua linjaa jossa verotuksen painopistettä siirretään kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö ja terveysperusteista verotusta